sisäisen ostovoiman painaminen alas yhtä aikaa ulkoisen kysynnän romahduksen kanssa on ajanut kriisimaiden taloudet syöksykierteeseen jonka inhimillistä hintaa ei kukaan uskalla vielä arvata

eurokriisin synnyssä ratkaisevaa roolia näyttelivät paisuneet yksityiset velat johdannaisineen ja niiden aiheuttamat varallisuuskuplat esimerkiksi asuntojen hinnoissa ja finanssituotteissa

kokonaisvelalle asetettu katto siirtäisi painopistettä leikkauslistoista kokonaisvaltaisiin malleihin

pankkien taseiden puhdistamiseen sekä pankkien pilkkomiseen ja säätelyyn siis talouden tukahduttamisesta talouden tervehdyttämiseen

mikäli euroalue oikeasti kaavailee tasapainoista tulevaisuutta olisi sopimuksessa säädeltävä alijäämän ohella sen erottamatonta kumppania ylijäämää

alijäämätavoitteet ja niiden sanktiointi yksinään pikemminkin lisää kuin vähentää epätasapainoa kun alijäämämaita pakotetaan niiden talouden rakenteet romahduttaviin uudistuksiin

arvoisa puhemies

tällä hetkellä on tavallista että asunnon vuokrasuhteen ehtona on että vuokralainen ottaa kotivakuutuksen

vielä toimiva talouskurisopimus edellyttäisi työllisyyden säätelyä

kotivakuutus puolestaan edellyttää usein tahrattomia luottotietoja ja luottotietohäiriömerkintä voi estää kotivakuutuksen saannin vielä vuosia senkin jälkeen kun velat on maksettu

matalapalkkaisten näennäistöiden estämiseksi tämä tietenkin edellyttäisi myös palkkatason turvaamista esimerkiksi sitomalla minimipalkat elinkustannusindeksiin ja työn tuottavuuden kasvuun

aina löytyy jotain hyvääkin

tässä tapauksessa olen ilokseni saanut huomata että neuvotteluprosessin kuluessa sopimuksen määräämiä valtasuhteita on onnistuttu hivuttamaan kansallisvaltioiden suuntaan

jossakin määrin näin tapahtuu jo nyt mutta kuluttaja asiamiehen tekemän selvityksen mukaan ennakkomaksuvaihtoehtoon suhtaudutaan kuitenkin vahinkovakuutusyhtiöissä erittäin nihkeästi

sopimus suostuttelee vaan ei pakota valtioita tyhmyyksiin

lakialoitteessani ehdotan vakuutussopimuslain muuttamista siten kuluttaja asiamiehen suosituksen mukaisesti että kotivakuutus asetetaan välttämättömyyspalveluksi ja sen käteismaksuedellytys sallitaan sopimuskauden alkamisen lisäksi myös sopimusta jatkettaessa

tämän skenaarion puolesta puhuu aikaisempien talouskurihankkeiden kohtalo sekä se kiusallinen tosiseikka että suurin osa euromaista ei allekirjoitushetkellä ole lähelläkään siinä asetettuja tasapainoisen talouden ehtoja

keskustelu on päätynyt asia lähetetään talousvaliokuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksasta asian puiminen on tehdä tätä mietin ja pannaan pöydälle seitsemästoista viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna perjantaina seitsemästoista viidettä kaksituhattakolmetoista

minä olen edustaja töllin kanssa aivan samaa mieltä siitä että kasvatusvastuu on ensisijaisesti vanhemmilla mutta minä en ymmärrä mitenkä sitä tukee se jos meidän päivähoitojärjestelmästä tehdään byrokraattisempi hankalampi ja huonommin perheen ja sen lapsen elämäntilanteen muutoksiin reagoiva järjestelmä niin kuin nyt ollaan tekemässä

edustaja töllin nuoruudessa työsuhteet olivat pitkiä ja melkoisen vakaita toisin kuin minun lasteni nuoruudessa kun he alkavat omia lapsiaan tehdä

silloin pitää päivähoitojärjestelmän reagoida ihan erilaisella nopeudella jos me yritämme luoda järjestelmää joka tukee niitä perheitä eikä ole perheille taas yksi ylimääräinen uusi vaiva

arvoisa rouva puhemies

minä en pidä siitä asetelmasta jossa tämän lain kannattajat pyrkivät fokusoimaan itsensä vapauden edistyksen edustajiksi ja sen vastustajat sääntelyn ja kontrollin kannattajiksi

minä olen edustaja tolppasen kanssa samaa mieltä siitä että olisi todella kiva jos kaikki kaupat odottavat aina avoimena silloin kun minä satun ehtimään ostoksille

en minä myöskään pidä sinällään pahana tai ainakaan luonnottomana sitä että isot kauppiaat toivovat vapautta pitää pääomansa tuottavana niin pitkää päivää kuin mahdollista

nimittäin kun kilpailu muiden vastaavien pienyrittäjien kanssa pakottaa pidentämään aukioloa ja kuitenkaan kassavirta ei kasva samaa tahtia ei yrittäjällä ole mahdollisuutta niille lisätunneille palkata uutta työvoimaa ja silloin hänen oma työaikansa pitenee

tai missä on sen pienipalkkaisen myyjän vapaus ennakoida omaa ja perheensä elämää myyjän jonka on otettava toimeen tullakseen vastaan joka ikinen työvuoro ja jolla ei ole mahdollisuutta siihen ennakointiin että jos minä haluan kutsua sukulaiset käymään vaikkapa kolmen viikon päästä sunnuntaina kun meillä on itsenäisyyspäivä niin minä tiedän että minulla on vapaata silloin ja minä voin laittaa heille ruokaa

minä itse arvostan hirveästi perheaikaa minulle suku on hirveän tärkeä ja minulle on hirveän tärkeätä että meillä on tiettyjä päiviä vuodessa tiettyjä iltoja viikonloppuja vuodessa jolloinka me voimme kokoontua ja nähdä toisiamme ja päästään kimpassa kaikki samaan paikkaan samaan aikaan työelämän sitä estämättä

entä missä on sen myyjän lapsen vapaus päättää omista työajoistaan tai vapaus cook tai oikeus omien vanhempiensa aikaan

jos myös hänen elämäänsä ja arkeaan määrittää se kauppojen aukiolo ei minusta ole samantekevää ovatko lapset vuorohoidossa vaiko päivähoidossa

minun vapauteni shoppailla ei ole yhtä tärkeä kuin näiden ihmisten vapaus omaan aikaan omiin läheisiin

jos meidän ongelmanamme nyt on tosissaan se että rouvat edustajakollegat eivät saa itsenäisyyspäivälle kampauksia niin emmekö me voisi mieluummin kohdistaa tähän ryhmään sellaisia täsmätoimia että kaikki pääsisivät tälläytyneinä itsenäisyyspäivän juhliin ja jättää ihmisille kuitenkin oikeuden perheeseen oikeuden elämään oikeuden hallita omaa arkeaan

arvoisa puhemies

niin kauan kuin minä olen keskustelua seurannut jollakin tietoisuuden tasolla ehkä kolmisenkymmentä vuotta nyt jo vanhemmuus on ollut hukassa

sen että nyt puhutaan koulurauhasta ja koulurauhan puuttuminen nähdään ongelmana täytyy johtua jostakin muusta kuin siitä että nykypäivän vanhemmat olisivat jotenkin ratkaisevasti huonompia vanhempia kuin heidän omat vanhempansa ja isovanhempansa

tilastot nimittäin kertovat että ainakin nykyvanhemmat leikkivät lastensa kanssa enemmän kuin mikään muu vanhempien sukupolvi heitä ennen koskaan aikaisemmin

tilastot kertovat myös että nykynuoret juovat vähemmän polttavat tupakkaa vähemmän ja tappavat toisiaan vähemmän kuin nuoret tekivät esimerkiksi minun nuoruudessani

sen takia minä toivoisinkin että me kiinnittäisimme huomiota laajemmin niihin yhteiskunnallisiin muutoksiin jotka saattavat johtaa siihen että nyt koulurauha mielletään eri tavalla ongelmana

yksi tällainen muutos on varmasti se että työmarkkinat ovat muuttuneet niin että nyt käytännössä koko ikäluokka on koulutettava

ei ole enää sitä mahdollisuutta että ne lapset jotka eivät siellä koulunpenkillä viihtyneet hankkiutuvat hyvään ja kunnolliseen elämään jossakin sellaisessa työssä jossa ei koulutusta tarvitse

me elämme nyt yhteiskunnassa jossa tavallisen ravintolakokin ammattiin tarvitaan enemmän koulutusvuosia kuin mitä sata vuotta sitten tarvittiin yliopistoprofessorin työhön

tämä on valtava muutos ja erityisen suuri muutos tämä on niitten lasten niitten ihmisten kohdalla joilla on erilaisia oppimisen ongelmia suhteessa meidän aika normatiiviseen koulutusjärjestelmään

minun oma isoisäni erotettiin aikanaan koulusta erilaisena oppijana

tunnen vuosikymmenten varrelta myös monia muita tapauksia jotka ovat löytäneet elämänuransa muulla tavalla kun eivät koulun järjestyksessä pärjänneet vaan olivat siellä häiriöksi mutta nykyään sitä vaihtoehtoa ei ole enää käytössä

arvoisa puhemies

on aivan selvää että kaikki me toivomme turvallista ja kannustavaa kouluympäristöä lapsille mutta on virhe olettaa että turvallinen ja rauhallinen kannustava kouluympäristö olisi yhtä kuin kuri ja voimankäyttöoikeuksien ja rangaistuksien lisääminen

niitä ovat suuret ryhmäkoot lasten kilpailuttaminen keskenään eri syistä johtuva pahoinvointi muun muassa lasten heikot kotiolot opettajien mahdolliset heikot kotiolot tai vaikka koulujen heikko kunto josta tässäkin salissa puhuttiin pari viikkoa sitten ja siitä aiheutuvat sisäilmaongelmat

suurimpana ongelmana minä itse näen kuitenkin että koulun rutiinit ja rakenteet elävät täysin eri ajassa kuin meidän lapsemme

näitä törmäyksiä siitä pitääkö lakki ottaa pois sisätiloissa tapahtuu satoja joka päivä meidän kouluissamme ja se on yksi keskeinen hierarkioita valtaa ja kontrollia määrittävä rakenne ja sääntö monissa suomalaisissa peruskouluissa

lakeista pidetään huolta vaikkei mistään muusta omaisuudesta pidettäisikään ja ne riisutaan käytännöllisesti katsoen vain suihkussa

kuten jvg sen räppää

mitä sä siit tiiät

jos lakkisäännöstä voidaan joustaa jopa eduskunnan täysistuntosalissa miksi sitä ei voida tehdä kouluissa miksi pidetään yllä tällaisia sääntöjä jotka selvästikään eivät vastaa mitenkään näiden nuorten ja lasten arkikokemusta ja joilla ei ole yleisesti hyväksyttyä legitimiteettiä

kyse on siitä että koulu ei toimi synkassa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja että ratkaisua tähän ongelmaan ei etsitä koulun kehittämisestä vaan lasten pakottamisesta koulun keinotodellisuuteen

toinen esimerkki ovat täälläkin jo esille nousseet vaatimukset siitä että kännykät pitäisi voida kerätä vaikka niillä ei häirittäisi tunnin kulkua

minä väittäisin että nämä nuoret nämä lapset kuitenkin koululuokissa räpläävät vähemmän kännyköitä kuin arvon edustajakollegat tässä salissa

ja minusta on jollakin lailla kummallista että lapsia kasvatetaan langattoman teknologian maailmaan takavarikoimalla heiltä kännykät ja antamalla tilalle lyijykynä

olen nähnyt myös erityisryhmien opetuksessa kännyköistä olevan valtavaa hyötyä

arvoisa puhemies

onneksi tässä lakiesityksessä tämä on ymmärretty

minä toivon että lakiesitys säilyisikin läpi valiokuntakäsittelyn suurin piirtein tällaisena asiaan liittyvistä intohimoista huolimatta

hyvä sääntö lapsiin ja nuoriin liittyvässä lainsäädäntötyössä on että jos me näemme lapsissa vain ongelmia me melko varmasti tilaamme itsellemme ongelmia

arvoisa rouva puhemies

aloitan rovion vesterbackan sitaatilla tämänpäiväisestä haastattelusta

minä olen kuunnellut tässä jo jonkin aikaa keskustelua jossa usein puolustetaan uudistuksia ja syytetään vasemmistoa siitä että se suhtautuu niin negatiivisesti ja ankeasti näihin uudistuksiin

kun täällä sitten puhutaan uudistuksista sillä tarkoitetaan yleensä kilpailukyvyn parantamista palkanalennuksilla tai muuten työehtoja heikentämällä

ei siis sitä aivan tuoreinta itse asiassa asiaa jota on käytännössä koko teollisuuden ajan tässä maassa veivattu

no niitä on esitetty keskusteluissa paljon mutta yleensä ne esitetään sivuhuomioissa vasta argumenteissa jossakin sellaisessa marginaalissa joka tähän pönttöön pääsee valitettavan harvoin

sellaisia ovat esimerkiksi pienvoimalatuotannon voimakas edistäminen siinä määrin että se haastaa suuren ja keskitetyn energiatuotannon

sitä on jakamistalouden säädöspohjan kehittäminen sellaiselle tasolle mitä tosiasiallinen talouden kehitys tällä hetkellä edellyttäisi

näissähän kopiointikustannukset ovat hyvin lähellä nollaa ja kun ne usein ovat kielisidonnaisia etuja niin ne ovat myös verraten hyvin kansantalouden piirissä turvattu kilpailuetu

jos pelkkä toimeentulotukihakemuksen tekeminen on kymmeniä sivuja ja usein toimeentulotukea hakee ihminen joka saa myös yhtä tai useampaa muuta sosiaalietuutta niin ei koko tätä korttitalojärjestelmää lähdetä vaarantamaan ottamalla vastaan töitä saati aloittamalla jotakin yritystoimintaa jonka tulevaisuudesta ei tiedä

ei myöskään voida puhua yrittäjien ja palkansaajien kahtiajaosta sellaisessa merkityksessä kuin mihinkä meidän vanhempamme ja isovanhempamme ovat tottuneet

myös työttömän ja työllisen kategoria tulee määrittymään uudella tavalla ja sen takia työllisyyskeskustelukin on ajateltava kokonaan uusiksi

hyväksi koettuja asioita joita pitää puolustaa ja jotka tässä nyt käsitteillä olevassa paperissa ovat aliedustettuina tai eivät näy ollenkaan

n n varallisuuserot avoin yhteiskunta ja sellainen poliittinen päätöksenteko jossa ymmärretään että talous on väline ei päämäärä

loppuun minä haluaisin vielä muistuttaa että kaikki ennusteet niin oikeistolaiset kuin vasemmistolaiset varoittelevat tällä hetkellä siitä että meillä on todennäköisesti tulossa pitkä hitaan kasvun kausi että se kasvu mikä tapahtuu tapahtuu palvelualoilla joilla tuottavuus ei räjähdä samalla tapaa kuin tavaratuotannossa on ollut mahdollista

aika monet ovat myös sitä mieltä että voi olla että meillä on tiedossa korkea työttömyys jos pidetään näistä vanhoista kategorioista kiinni pitkälle tulevaisuuteen

minä todella toivon että kun käytetään sanaa uusi niin sitä ei käytetä katsomalla olkapään yli taaksepäin vaan oikeasti ja rohkeasti ottamalla etunoja

minä olen oikein iloinen edustaja kulmuni että hallitus tekee edes jotain mutta valitettavasti niin vähän ettei se välitä oikein edes omaan selontekoonsa julkisen talouden suunnitelmista kirjoittaa sen paremmin pienvoimalatuotantohankintojaan kuin perustuloakaan muuta kuin aivan marginaaliin

ehkä tämä johtuu siitä että pienvoimalatuotannossa keskitytään biotuotantoon joka on siis samalla lailla kuin ydinvoima välivaihe

samaten perustulossa me olemme tekemässä hyvin varovaista kokeilua joka tosiasiallisesti ei mahdollista edes perustulon arviointia sellaisena kuin ne tutkijat sitä toivoisivat

minä en eläkeuudistusta kannattanut koska en kannata uudistuksia joissa kaikki maksavat mutta pienituloisimmat duunarit ehtivät kuolla ennen kuin pääsevät eläkkeestään nauttimaan

sen sijaan kiinnitin huomiota tähän että edustaja häkkäsen mielestä viiden vuoden valmistelujakso eläkeuudistukselle oli hurjan pitkä

jonkin aikaa sitten juttelin vanhan sastamalalaisen kunnallisvaikuttajan myllyniemen liisan kanssa

liisa on sitä ikäluokkaa että muistaa sen päivän kun hän ensimmäistä kertaa äitinsä kädestä pitäen jonotti sitä ihan ensimmäistä lapsilisää

nämä tiheät eläkeuudistukset ovat johtaneet siihen että nuorten uskossa siihen että he koskaan tulevat saamaan eläkkeitä on tapahtunut merkittävä romahdus

hän myös muistaa kuinka kova poliittinen kysymys se oli kuinka jonon vieressä kulki ihmisiä jotka nimittelivät heitä loisiksi ja yhteiskunnan varoilla eläjiksi kun kehtasivat lapsilisää mennä nostamaan

olen itse kasvanut sellaisessa perheessä jonka koulu arvioi kaupunginosan köyhimmäksi perheeksi ja meillä kyllä jokainen markka oli silloin kovasti tarpeen

omille lapsilleni olen lukuisia kertoja keittänyt kaurapuurot leipäjonojen antimista ja kyllä siinäkin taloudessa ne kolikot olivat tarpeen

thln arvion mukaan yksi keskeisimpiä syitä lapsiköyhyyden kasvuun on sosiaaliturvan ostovoiman heikkeneminen jota estämään juuri on nämä indeksisidonnaisuudet on meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme rakennettu

me tiedämme jo kokemuksesta että kun indeksi puretaan sellaisissa oloissa joissa oletettavana on että useimpina vuosina hinnat kuitenkin nousevat sosiaaliturva jää jälkeen

me emme pysty tässä salissa päättämään joka vuosi erikseen niitä korotuksia jotka sinne pitäisi tehdä sen tason säilyttämiseksi

tiedetään myös että köyhyyden kokemuksella ja sen syrjäyttävällä vaikutuksella on kantavuus pitkälle aikuisiälle niin kuin myllyniemen liisankin kokemukset kertovat

silloin kun itse on etuoikeutettu on vaikea ymmärtää päätöstensä seurauksia niille jotka ovat saaneet elämässään heikommat kortit

tuolloin oli kysymys lasten asemasta tehdystä välikysymyksestä

en todellakaan viitannut edustaja häkkäsen henkilökohtaiseen ikään vaan suomen nuorisoon suomen nuoriin jotka ikäluokittaisen tutkimuksen mukaan eivät luota tässä salissa tehtyihin eläkeuudistuksiin vaan suhtautuvat skeptisesti siihen että heillä jonakin päivänä olisi eläke ja sen takia panostavat omistusasumiseen silloin kun työvoiman liikkuvuuden kannalta vuokra asuminen voisi olla järkevämpi vaihtoehto ja panostavat lapsiinsa aivan eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet mikä sinällään on tietysti hyvä asia mutta voi johtaa myös tämmöiseen tiikerivanhempi ilmiöön joka ei ehkä olisi sitten niin toivottavaa

nimittäin jos minä ajattelen tavallista työmaakoppia tai sairaalan kahvihuonetta jossa ihmetellään nyt lomarahojen vähenemistä ja työajan pidentymistä niin minä en usko oikeasti että luottamus siellä kauheasti tulee kasvamaan

meillä on nyt jo tutkimustietoa siitä että suorittavan työn aloilla epäluottamus tätä salia kohtaan on aika korkea

merkkejä tästä on näkynyt jo ay liikkeen radikalisoitumisessa tämän kiky prosessin kuluessa tavalla jota minä en omalta aikuisiältäni muista

surullistahan tässä on tietysti se että saman suuruisen tuottavuusloikan me olisimme saaneet työhyvinvointitoimilla joidenka tekemisessä meillä on paljon tutkimustietoa ja joidenka osalta suomi on myös kansainvälisesti vertaillen aivan maailman huippua

me tiedämme miten se juttu tehdään meillä on ihmiset jotka osaavat käytännössä toteuttaa sen mutta tätä niin sanottua pehmeätä keinoa ei ole vain nähty niin kiinnostavaksi että siihen olisi panostettu vaan mieluummin lähdettiin toteuttamaan tällaisia kovia uudistuksia joissa erityisenä kiinnostavana yksityiskohtana on tämä mekaanisen työajan lisääminen joka tarkoittaa että työaika kasvaa niillä aloilla joilla ylipäätään on säännölliset työtunnit siis lähinnä työväenluokkaisilla aloilla

arvoisa puhemies

en nyt tässä pysty sitä referoimaan mutta vaikka jotkut veroluokat ovat siellä huomattavasti alle suomen siellä on myös toisia jotka ovat huomattavasti yli suomen

usein on niin että aika vaikea on valita vain ikään kuin rusinoita pullasta ja olettaa että ei saisi myös niitä vähän ikävämpiä asioita jotka liittyvät siihen samaan malliin

kommentoin pääomiin kohdistuvaa verotusta koska häkkänen vaati helpotusta nimenomaan pääomiin kohdistuvaan verotukseen ei koko kompleksisen suomen kilpailukyvyn analyysia

jos suomen kilpailukyvyn vahvuuksia ja heikkouksia verrataan muihin maihin niin yleensä suomi pärjää näissä tekijöissä verraten hyvin

arvoisa puhemies

jotenkin oletin että näin merkittävän ja kuitenkin paljon keskustelua herättäneen esityksen olisi ollut ministeri täällä esittelemässä